jos mennään tähän problematiikkaan mitä pienten puolueitten osalta tulee niin onhan se totta että tässä nykyjärjestelmässä on esiintynyt tätä että jätetään äänestämättä tiettyä puoluetta mahdollisesti sen takia että koetaan että ei ole läpimenomahdollisuuksia siltä listalta

tästä perussuomalaiset ovat varoittaneet eri valiokunnissa ja perustuslakivaliokunnassa olemme pitäneet tiukasti kiinni suomen itsemääräämisoikeudesta

mutta tietysti se on selvää että tässä keskustelussa yksikään puolue ei ole kertonut sitä millä saadaan lisää lääkäreitä terveyskeskukseen ja ei ole myöskään kertonut millä tätä monikanavaista rahoitusta saadaan yksikanavaiseksi

minusta on kyllä parlamentarismin halveksumista sanoa tai väittää käytännössä niin ettei oppositiolla ole mitään merkitystä

kun on paljon näitä kalliita harrastuksia niin pitää olla myös tarjolla paljon näitä mahdollisuuksia että voi liikkua ilman että se maksaa

lisäksi meillä on täällä maininta myös tilaajavastuulaista ynnä muuta

eli tämä operatiivinen puoli tämä sisältö on hirvittävän hakusessa ja tämä tilanne ei tavallaan ole kunniaksi kyllä kenellekään

kyllä sillä on merkitystä ja jos muuta väitätte niin silloin tavallaan väitätte niin että se on ihan sama kuin niillä kausilla kun te olette oppositiosta hakeneet vauhtia ei olisi ollut mitään merkitystä siis olisi ihan sama olisitteko te täällä edes olleet

toisaalta viime vaaleista on aika näyttävä esimerkki perussuomalaisten muodossa kuinka eduskunnan pienimmästä ja vähävaraisimmasta puolueesta voi siis nousta läpi joka vaalipiirissä

ja myös näitten sanktioitten korottamisesta

arvoisa herra puhemies

itse ainakin näen että tämä kanneoikeus on sekä työntekijän että työnantajan etu eikä jaa siten mitenkään omasta mielestäni millään poliittisella akselilla tätäkään salia tai ainakaan näin ei saisi olla

jos tehdään vaikkapa komea urheilukenttä niin sen pitää olla ilta aikana ja viikonloppuna myös käytössä niin että siellä eivät saa olla ne suorituspaikat lukittuina

tässä perussuomalaiset on mielestäni ihan hyvin sanonut että tarvitaan lisäaikaa emmekä sillä lailla lähteneet kilpalaulantaan mukaan joskin jos pitää valita silloin kyllä itse kannatan maakuntapohjaista ratkaisua henkilökohtaisesti mieluummin kuin tätä hallituksen mallia

ja tämä kyllä musertaa suomen eduskunnan budjettivaltaa ja näin ollen on myös perustuslain kannalta erittäin erittäin arveluttavaa kehitystä

kyllä nyt pitäisi päivittää tämä tilanne

monesti näkee semmoista että siellä on ensin hankittu kalliit hyppypatjat ja sitten siellä on suojattu ne erilaisin suojin että sinne ei pääsekään liikuntaa harrastamaan

meidän nousussahan oli toki merkittävässä roolissa valtakunnallinen tematiikka mutta mielestäni on aivan hyvä että myös valtakunnan poliittiset teemat nousevat vaaleissa

kyllä jonkun on kannettava vastuuta myös siitä että ihmisten usko pitkässä juoksussa oman äänensä voimaan säilyy jotta vaihtoehto säilyy

ja arvoisa herra puhemies niin kuin aiemmin täällä tänään totesin kun saksassa perustuslakituomioistuimeen muuten hallituksen edustajat niin kauan vetosivat tähän karlsruheen kuin sieltä tuli heille mieleisiä näkemyksiä niin nyt samat edustajat ovat täysin suu supussa siitä että siellä tämän tyyppistä hätätilamenettelyä ilman että saksalla säilyy veto oikeus ei olisi voitu hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä parlamentissa

ehkä perussuomalaiset odottivat että sdp kun on hallituksessa niin tämä olisi saattanut tulla ihan hallituksen esityksenäkin mutta näin ei nyt käynyt

perustelen sitä sillä että se nyt on tosiaan muualla päin aika pitkälti käytössä ja myös sitten perustuslakiasiantuntijat ovat ikään kuin ainakin joku heistä muistaakseni väläyttäneet sen tyyppistä näkökantaa että ei voi olla niin että tämä maakunnallinen hallinto syrjäytyy ja käy tarpeettomaksi niin että se pitää olla kyllä

sellainen puhe että ei tarvitsisi olla yhteisiä linjoja on oikein kauppamiehen puhetta että siellä sun täällä on eri linjat ja kaikille kaikkea

koulupuolella näkisin että liikunnan arvostelu todistuksessa ei välttämättä ole tätä päivää

mutta tässähän on menossa erilaisia poliittisia hankkeita jotka myös siinä tilanteessa että allekirjoituksia on alle sata lakialoitteessa jos siinä on hallituksen riveistä mukana porukkaa saattavat edetä

tätähän se on ollut vanhoilla puolueilla viime vuodet

mielestäni se on ehkä ennemminkin omiaan vähentämään sitä innostusta monien kohdalla koska kyllä se vähän niin on että ne jotka seuroissa liikkuvat harrastavat joka tapauksessa ja ovat innostuneita riippumatta siitä saavatko he sitä ysiä tai kymppiä sieltä todistukseen mutta jos sitten joku saa sen kuutosen tai seiskan niin se ei välttämättä innosta

näiden ratkaisujen mitä olette menneinä vuosikymmeninä tehtailleet tie on nyt kuljettu loppuun ja tavallaan muutos käynnistyy

tässähän on paljon erilaisia piirteitä farssin piirteitä niin kuin viime syksynä täällä jo ennustin ja silloin vähän naurettiinkin mutta kyllä siinä hymy on hallituksen edustajilla tässä suhteessa hyytynyt aika pahasti

ennemmin tai myöhemmin ihmiset sen kyllä huomaavat

varsinkin tuo oikeudellinen koskemattomuus on täysin länsimaisen demokratiakäsityksen vastaista kabinettipolitiikkaa

toivoisin nimenomaan että sen aloitteen sijaan mistä nyt tässä mainitsin esimerkkinä tämä aloite voisi olla sellainen

minä olisin henkilökohtaisesti ainakin valmis siihen että se liikuntasuorituksen arvostelu ainakin nyt numeron osalta poistettaisiin todistuksesta

sitten kun kokoomuksesta sanottiin että tämä jotenkin passivoisi äänestäjiä tämä viime kaudella esitetty tasauspaikkajärjestelmä niin tosiaan ruotsissa kun on tämä pitkien listojen vaali joka sinänsä ei ole sama kuin tasauspaikkajärjestelmä mutta kuitenkin samansuuntainen niin siellä äänestysprosentti on järjestään korkeampi

arvoisa puhemies

kunnioitan sitä että edustaja jääskeläinen tuli tänne ja esitti oman näkemyksensä tai ainakin vihjasi omasta näkemyksestään

mutta hallituksen linja perustuu kyllä ensinnäkin tämän kuntauudistuksen osalta laajojen alueitten pimentämiseen ja sitten tämän perusturvan ynnä muuta

keskustelu on voitaisiin viedä yhdessä eteenpäin

mutta silloin vielä erikseen huippukokouksessa suomen hallitus meni hyväksymään sen että mikäli pankkien omistajilta ei löydy massia ei löydy kotivaltiolta rahaa niin siinä tapauksessa sitten pääomitetaan näitten välineitten toimesta tai ainakin annetaan rahat näille jäsenmaille pääomittaa omia kotipankkejaan

meillä pitää olla tarjolla myös pelikenttiä ja salivuoroja ihan tällaiseen vapaaseen toimintaan niin että siinä ei tarvitse aina tosiaan olla seuran mukana liikuttamassa vaan voi olla myös tällaista kansalaisaktiivisuutta muuten

olemme asiasta eri mieltä ja itse priorisoin tätä lapsen fyysistä koskemattomuutta nyt joka tapauksessa enemmän kuin tätä kiinnittymistä omaan uskonnolliseen viiteryhmään tai lähinnä nyt vanhempien uskonnolliseen viiteryhmään

tiedetään että sosioekonomisesti tarkasteltuna rikkaimmathan yleensä aina äänestävät että siinä mielessä kokoomuslaisittain se on argumentoitu hyvin mutta me emme nyt voi sellaista ideologista argumentaatiota kuitenkaan tässä ottaa yleispäteväksi säännöksi

niihin pitää panostaa pitää olla tarjolla yksilöliikuntaa ja sitten joukkuelajeja ja ainakin kun on itse niitä molempia nuorempana paljon harrastunut niin siitä on ollut myös iso etu sitten näin muissakin yhteiskunnan toiminnoissa

mutta minä nyt kyllä kehottaisin kuntia pidättäytymään etenkin niissä maakunnissa joissa keskuskaupungilla ei ole asukaspohjan enemmistöä selvittämästä yhtään mitään liitoksia vaan hakemaan nyt nimenomaan siellä missä se on mahdollista toisentyyppistä lähestymistapaa ja sitten mahdollisesti muuallakin

mutta ihan hienoa todella että vaivauduit tulemaan tänne ja kertomaan oman näkökantasi

tämä aloite on herättänyt jonkun verran käytäväkeskustelua muun muassa siitä onko perustuslain kannalta mahdollista tällaiseen etuuteen puuttua

no tähänhän liittyy myös talousunionisopimus

se pitäisi käsitellä kyllä täällä samaan aikaan sillä tosiasiahan on se että edellytys tavallaan tämän evmn toiminnalle on se että tämä talousunionisopimus on voimassa

toivon että kun siellä hallituspuolueilla ei ole monessakaan kunnassa enemmistöä niin siellä oppositiopuolueet yhdessä näitten hallituspuolueittenkin kunnan ja kaupunginvaltuutettujen kanssa joista monet vastustavat tätä hakisivat yhteistyötä koska jos täällä on niin kovapäinen hallitus että se ei kuuntele niin silloin pitää kaikki keinot käyttää koska nyt kun historiallisesti tätä asiaa tullaan joskus tarkastelemaan joka tapauksessa voidaan sanoa että tämä prosessi on ollut aivan poikkeuksellinen asiantuntijoista ei ole piitattu pätkääkään ja nyt sitten täällä vielä joku hallituspuolueen edustaja kehtaa sanoa että ei tässä nyt itse asiassa tällä sote asialla ole mitään ratkaisevaa merkitystä

toki se on sellainen sopimus joka sitten oikein toden teolla kyllä järsii kansallisen itsemääräämisoikeuden palasiksi eli sitä ei kyllä voi kannattaa niin kuin ei tätäkään järjestelyä

yksi asia minkä haluaisin nostaa on meidän kansallislajin pesäpallon tilanne

se on sellainen laji minkä minä toivoisin yhä edelleen esimerkiksi koululiikunnassa pidettävän siellä jatko opetussuunnitelmissa ja näin

vaikka sen harrastajamäärät ovat laskeneet niin mielestäni sellaisen lajin kohdalla joka on meidän kansallislaji ja jota ei muualla maailmassa harrasteta meidän velvollisuus on pitää perinteitä yllä

meidän lainsäädäntömmehän tuntee neuvoa antavat kansanäänestykset mutta aivan kuten keskustelussa on tullut esille näitä ei ole järjestetty valtiollisella tasolla kuin vain kaksi kertaa

se on monipuolinen aikoinaan tahko pihkalan kehittämä laji ja tukee myös erinomaisesti muita urheilumuotoja

kieltolaista ja eu jäsenyydestä

silloin kun näin on niin tietysti jää sellainen vaikutelma että kun tietää miten paljon tämä asia herättää tunteita niin varmasti jos perustuslakivaliokunnalta olisi ollut saatavissa sellainen lausunto että olisi jotenkin väärin ja perustuslain vastaista puuttua näihin vanhoihin etuuksiin niin se olisi varmasti haettu uskon näin

eli tavallaan annetaan ilmi jo se että tällä vain nyt halutaan käynnistellä näitä liitoksia ja patistaa ja sitten jos todetaankin että tämä vastuukuntamalli oli perustuslain vastainen siellä ne liitokset ovat jo aika pitkälti syntyneet ja sitten vedotaan siihen että kun on selvityksiä tehty niin eivät kai tämä tulos ja työ mene hukkaan jos ei liitosta tehdä

kiitos

ja sitten kuntatasollakin näitten järjestäminen on sen varassa miten valtuusto esimerkiksi kuntalaisten tekemiin kansanäänestysaloitteisiin suhtautuu

no siis nyt kun on näin tulkittu ainakin olen näin ymmärtänyt niin kyllä silloin vaan herää kysymys että koskahan se hätätilamenettely vaan julistetaan kun on tiedossa että ekpkin koko ajan pumppaa tätä rahaa

täytyy sanoa että kyllä tässä ainakin itsestä vasta kahden valtuustokauden kokemuksella on alkanut tuntua että on aika hyväkin asiantuntija näissä asioissa kun vertaa tätä hallituksen politiikkaa omiin näkökantoihin ja niihin perusteisiin ja tietenkin perustuslakivaliokunnan jäsenenä myös sitä tietoa näistä tulee ja tarvitsee vain lukea ne paperit niin aika paljon siitä saa tietoa

mutta kun näin ei ole niin uskon että tässä ei ole olemassa perustuslaillisia esteitä tai muitakaan juridisia esteitä tämän asiantilan korjaamiseksi mutta tietysti on niin että vain perustuslakivaliokunta voi asiasta lausua

arvoisa herra puhemies

kyllä itsellänikin on tämä käsitys että siellä kuntouttavan työtoiminnan piirissä voidaan sopia näistä asiointiajoista ja aivan kuten edustaja tolppanen toi esille niin käsittääkseni myös nämä työtoiminta ajat vaihtelevat yksilöittäin

mielestäni tämä edustaja hirvisaaren tekemä lakialoite on kyllä harkitsemisen arvoinen ja varmaan ennemmin tai myöhemmin sen aika tulee mikäli tämä käytännön politiikka ei muutu siltä osin mitenkä esimerkiksi tähän neuvoa antavan kansanäänestyksen käyttämiseen suhtaudutaan

nyt ollaan siinä mielenkiintoisessa tilanteessa että kun aikoinaan ei tätä lausuntoa perustuslakivaliokunnalta ole haettu niin ei tietysti ole sama asia hakea sitä enää nyt uudestaan

mutta tosiaan tämä uudistus toivottavasti tyrmätään vielä ja yli oppositiopuolueitten puoluerajojen tämä pitää tyrmätä kunnissa tämä pitää tyrmätä ja panna uusiin puihin ja liitosneuvotteluita ei pidä kuntien käynnistää

mielestäni tämä on hyvä käytäntö mutta olen tietenkin vähän huolestunut nyt tässä kun tämä on tullut yksimielisenä valiokunnasta ja hallitusten edustajat nimenomaan tällä uudella asiointiaikapäivällä perustelivat tätä että ei kai tässä nyt vain käynyt niin että tämä on jostakin syystä onko ollut vähän kiire vai minkä takia mennyt näin koska minä en oikeastaan ole kuullut mitään muuta relevanttia perustetta näitten kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien osalta

eli esimerkiksi kuntatasolla on ollut niin että mikäli näitä aloitteita on laadittu kuntalaisten toimesta niin niitä ei ole silloin niin niistä vain vähemmistö on johtanut kansanäänestykseen mutta mikäli on äänestys suoritettu siis kansanäänestys siellä kunnassa niin silloin sitä äänestyksen neuvoa on noudatettu eli tällä hetkellä jo on se tilanne että tätä neuvoa antavaa kansanäänestystä esimerkiksi tuolla kunnallisella tasolla käytetään vain silloin mikäli sen oletetun tuloksen sen kansanäänestyksen tuloksen odotetaan olevan sen mukainen kuin mitä valtuusto toivoo

koska tässä on varmasti poliittisesti vaikeasta ja joidenkin kannalta epämiellyttävästä asiasta kyse niin tavallaan toimitaan eri tilanteessa

näin se vain on

en tyrmää kaikkea sitä kritiikkiä mitä on tässä annettu mutta pyydän saada huomauttaa kuitenkin että meillä on kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita ja tulee varmaan lisää vielä jatkossakin niin että kyllä on silloin tarkasteltava näitä kokonaisresursseja mitkä meillä tähän toimintaan on

kun tämä peruste todettiin tässä keskustelussa virheelliseksi niin ainoa perustelu taitaa olla vain tämä säästö valtion ja kuntien osalta ja sehän nyt on eräänlainen pään pensaaseen laittaminen koska toista kautta helposti nämä kustannukset kuitenkin tulevat sosiaalimenoina sitten

mutta sen takia halusin tätä asiaa tämänkin näkökulman kannalta kommentoida että kuten sanoin asia on puhuttanut jonkun verran eduskunnan käytävillä ja myös verkkokeskusteluissa olen huomannut tämän perustuslaillisen näkökulman nostetun esiin ikään kuin siinä problemaattisessa mielessä että tätä omaa aloitettani jonka pääosa perussuomalaisten kansanedustajista on allekirjoittanut ei muka sitten voitaisi sen takia viedä eteenpäin

kyllä tämä aines ja tämä porukka nämä ihmiset jotka siellä ovat tarvitsevat näitä ja siellä ei varmaan montaakaan sellaista henkilöä ole jotka pärjäisivät jossain muussa toiminnassa

eli tällä hetkellä tämä toiminta ei tue edes edustuksellista demokratiaa koska edustuksellista demokratiaa tuetaan niin että kun näitä aloitteita tehdään niin se äänestys myös järjestetään ja silloin kansalaiset pääsevät joko kuntatasolla tai valtiotasolla katsomaan mitä mikäkin puolue tai ryhmittymä tai edustaja ajaa ja näin he pystyvät sitten vaaleissa tekemään parempia äänestyspäätöksiä tai ainakin heillä on yksi kriteeri siihen lisää eli se että he näkevät miten tämä heidän mahdollinen kandidaattinsa sitten siinä tilanteessa toimii jonkun asian suhteen joka on tälle äänestäjälle tärkeä

on myös huomioitava että onhan sekin yksi vetovoimatekijä jos täällä suomessa saa parempaa oikeuspalvelua kuin jossakin muussa eu maassa

minusta on selkeää nyt että ainakin kaikki ketkä tässä salissa ovat paikalla ja katsovat tätä keskustelua ainakin enemmistö ovat sitä mieltä että meidän on syytä lähteä edistämään tätä lainsäädäntöä ja se on tosi positiivista huomata

arvoisa herra puhemies

niin kuin esimerkiksi vasemmistoliitolla on tietysti myös tavallaan velvollisuus ottaa vähän semmoinen tulokulma tähän keskusteluun sellainen maailmanparannusnäkökulma ja semmoinen tietyllä tavalla äärimmäisen kansainvälisen köyhyyden kitkemisen näkökulma mutta meillä jotka emme ole tällaisia laajentumisia kannattaneet on ollut tässä selkeä linja ja me pidämme tästä linjastamme kiinni emmekä koe että olisimme nyt jotenkin sitten huonompia ihmisiä kun emme hyväksykään niitä näkökantoja joita vasemmistosta on esitetty

itse olen perustuslakivaliokunnassa ja siellä on ollut esillä muun muassa sellainen asia kuin ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluiden ulottaminen kokeiluluonteisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille

mutta nythän me emme pääse näkemään ja sittenhän se paine kasvaa se kasvaa juuri siihen suuntaan mihinkä edustaja hirvisaari on omalla aloitteellaan nyt tätä politiikkaa viemässä että pitääkin seuraavaksi sitten sitovia kansanäänestyksiä saada

sitä ovat valtiosääntöasiantuntijat tulkinneet niin että tällaista kokeilua voi tuoda mikäli on tarkoitus että jos se toimii niin se sitten tuodaan myös muille paikkakunnille kuin näille kokeilupaikkakunnille

niistä todella on muista euroopan maista ja lähinnä nyt tietenkin viime aikoina sveitsistä kokemuksia ja ne ovat kyllä myönteisiä siinä ei ole kahta sanaa

eli kyllä tämä tilanne on varsin huolestuttava jos mitään parannusta ei tapahdu

tässä ministeri henriksson ehti vähän niin kuin ohimennen sanoa että tämä vaalipiiriuudistus vielä jää tämän nyt esillä olevan uudistuksen jälkeen työn alle

se alku te sanoitte että teillä on juristitausta te nostitte tämän nälkäpäivä keräyksen ja muun tähän mukaan oli tosiaan aika sivupolulle menoa jo kyllä mutta minä arvostan sitä että siitä huolimatta että te näette tiettyä hankaluutta siinä rajanvedossa te olette allekirjoittanut tämän aloitteen ja minä toivon että kaikki edustajat ketkä kokevat että tässä rajanvedossa on tiettyä hankaluutta siitä huolimatta suhtautuisivat nyt myönteisesti tämän itse asian edistämiseen jos kokevat että kerjääminen on ongelma

ja voisinkin vielä yrittää kysyä ministeriltä voi vaikka vastata myöhemminkin jos ei nyt ehdi että miten tämä perustuslain kannalta oikein menee

voiko lähteä parantamaan jonkun alueen oma joittenkin suomalaisten on ollut osuutta tämän tasa arvoisuuden suhteen siinä mielessä että se äänikynnys madaltuu mutta toinen alue jätettäisiin sitten koskematta ja että ei aiotakaan koskea

mutta nytkin kun olen tästä aiheesta tehnyt ministeri virkkuselle kirjallisen kysymyksen koskien kuntalain uudistuksen yhteydessä tapahtuvia uudistuksia nimenomaan kansanäänestyksen suhteen niin tätä ei ole näköpiirissä

nyt ministerin puheenvuorosta siitä mitä ministeri sanoi minä ymmärsin näin että tämä esitys voidaan viedä eteenpäin vain sillä lipulla että myöhemmin kajotaan myös tässä esimerkiksi edustaja kaikkosen jo mainitsemaan uudenmaan vaalipiiriin

mielestäni se että hallitus ei kannattanut perusturvakorotusten yhteydessä kotihoidon tuen korottamista antaa aiheen huoleen kun sitten on vielä näitä huhujakin liikkeellä

ei ole näköpiirissä sitä että kuntalaiset saisivat oikeuden kansanäänestyksiin edes neuvoa antaviin sellaisiin

arvoisa herra puhemies

todellakin perussuomalaiset ovat myös toimineet perusturvan korotuksen puolesta ja niin kuin olette varmaan huomanneet emme ole teidän esitystänne täällä vastustaneet päinvastoin olemme sitä kannattaneet mutta olemme jättäneet sen kerskumisen joka hallituksen helmasyntinä on jatkuvasti tällä kaudella ollut

niin että jos näin on tiedetään vähän mistä täällä ollaan päättämässä

eli kun tämä on tämä suhtautuminen niin ei tarvitse ihmetellä minkä takia ihmiset eivät sitten äänestä vaaleissakaan

yle on viime vuosina aloittanut voimakkaan kilpailun kaupallisten tv kanavien kanssa ostamalla kalliilla rahalla oikeudet näyttää muun muassa amerikkalaisen hbo yhtiön tuottamia populaarikulttuurisarjoja

se nöyryys ja ja se niin kun on varmasti yksi tekijä miksi perussuomalaiset ovat myös saaneet ääniä ja jatkossakin saavat koska me olemme nöyriä kansan edessä

en tosiaan tyrmännyt tätä kaikkea kritiikkiä mitä esitettiin mutta ihmettelen kyllä jos tämän lakiesityksen lähtee suoralta kädeltä tyrmäämään oppositiosta käsin niin kuin tässä useampi edustaja on tehnyt

arvoisa puhemies

mielestäni keskustelu on osittain ajautunut tässä sivuraiteille ja haluan muistuttaa tästä perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorosta jossa tosiaan esiteltiin uudenlainen rahoitusmalli tapa tehdä kehitysapupolitiikkaa

me emme kersku me emme ilkeile ja ivaile täällä jatkuvalla tavalla ja sellainen tietynlainen ylimielisyys varsinkin minusta pääministeri katainen on siinä ehkä tietyllä tavalla kunnostautunut kaikkein koviten jos nyt tällaisesta voi ansiota hänen kerrotaan että eikö kaikkein kerätä on paistanut kyllä hallituksen toiminnasta läpi

tuoreimpana esimerkkinä ylimitoitetusta viihdeohjelmahankinnasta voidaan mainita brittiläisen tanssiohjelmaformaatin osto yli miljoonan euron summalla vaikka kyseinen ohjelma on useassa eri maassa osoittautunut flopiksi

mielestäni nyt kannattaa käydä kunnon käsittely eduskunnassa katsoa mikä on se lopputulema ja jos tässä todella on isoja ongelmia niin uskon kyllä että eu tasolta ihan tämän oikeusvaltion periaatteenkin perusteella sitten jo kyllä puututaan suomen toimintaan mikäli tässä todella on joku isompi ongelma jota tässä nyt esitetään muka olevan

mielestäni ei ole niidenkään jotka ovat nykyisten kehitysapumäärärahojen tasojen puolestapuhujia syytä aliarvioida tätä esittämäämme mallia ja suhtautua siihen mitenkään väheksyen sillä se on kyllä huonoa mainosta tälle koko kehitysapupolitiikalle jos näin tapahtuu

olisikin siis järkeenkäypää että yleisradiolaissa säädettäisiin tarkemmin siitä mitä julkisen palvelun tehtävillä tarkoitetaan jottei yhtiö ajelehtisi liikaa kaupallisten tv kanavien tontille ohjelmasisällöllään

siinä mielessä voi myös ajatella niin että mikäli allekirjoituksia ei nopeasti keräänny niin siitä ei välttämättä voi vetää sitä johtopäätöstä etteikö kansanäänestyksiä haluttaisi

mitä nyt siitä vaikka hallituksen esityksessä ainakin hallituspuolueittenkin monien edustajien ymmärryksen mukaan näyttivät korot jääneen pois ervv vakausvälineestä

mutta tervehdin tätä edustaja hirvisaaren aloitetta myönteisyydellä ja toivottavasti nyt viimeistään eduskunta herää tähän todellisuuteen

meillä on merkittävä määrä näitten kyselytutkimusten mukaan ihmisiä jotka näissä säästötalkoissa haluavat sitä että myös kehitysapumäärärahoja leikataan ja se täytyy huomioida eikä pidä demonisoida sitä jos joku on tätä mieltä mitä moni suomalainen on

kyllä se että ruotsin kielestä tehtäisiin vapaaehtoinen oppiaine peruskouluissa ja ehkä muuallakin voisi tietenkin vähentää sen opiskelua en sitä kiistä

en tiedä mikä virhe siellä oli jätitte sen toteamatta

en tiedä puhuitteko puolitotuuksia vai mitä koska ette pysty nimeämään mikä se laskuvirhe oli mutta teillä se laskuvirhe oli miljardiluokan virhe

onhan hallituskin lähtenyt leikkaamaan kehitysapumäärärahoja emmekä me silti demonisoi teitä

teidän kehyspäätöksissänne oli miljoonien taisi olla satojen miljoonien heittoja niin että tavallaan nyt täytyy kyllä asettaa tämä mahdollinen laskuvirhe sitten siihen kehykseen mistä te toimitte

en tiedä sitten onko se niin suuri este yksityisellä puolella jos sitten vaikka vastaavasti osaa joitakin muita kieliä paremmin ja ihan englantiakin paremmin koska meillä on rajalliset opetusresurssit

on todennäköistä myös että mikäli näitä esteitä alkaa sitten syntyä osalle sen takia että ei ole opiskeltu ruotsia niin totta kai varmasti vaatimukset myös siinä suhteessa ruotsin kielen asemaa kohtaan muuttuvat

minusta tämä pitää tunnustaa

mutta mitä sitten kysyn jos on kyse pienestä vähemmistöstä

missään muualla euroopassa näin pieni vähemmistö kuin ruotsinkieliset eivät ole virallisen kielen asemassa joten eiköhän se ole ihan oikeus ja kohtuus että mikäli tämä on se kehityskulku niin se sitten toteutetaan

mietintö sinänsä on asiallinen ja hyvä mutta aivan niin kuin moni muu edustaja olisin toivonut ehkä tiettyä konkreettisuutta tähän selkeyttä lisää tähän jatkoon

jäi vielä aiemmasta puheenvuorosta sanomatta kun edustaja kontula väitti että hän on käynyt

marja marjankeräystoimintaa olitteko ollut itse tai kuitenkin lukenut jostakin on harjoitettu romanien kanssa ja jostain syystä nyt jäi vähän epäselväksi mikä siinä nyt sitten on ollut ongelma

rangaistusten osalta olisin toivonut sitä mitä tässä kansalaisaloitteessa esitettiin että ensimmäisestä kiinnijäämisestä pitäisi seurata ajokielto ja hoitoonohjaus ja seuraavien kiinnijäämisten seurauksena olisi tilanteen mukainen pakkohoito ja rangaistuksena ehdoton vankeus

samoin se on sitten puolukoitten mustikoitten ja muitten marjojen osalta ja on myös viinimarjoja erilaisia marjoja on suomi täynnä joko viljeltyinä tai metsässä ja niitä voi poimia ja ansainta on sen mukaan paljonko niitä kerää ja mitä nopeammin keräät sitä nopeammin saat rahaa

tosiaan ihmettelen kun meillä on niin laajat metsäalueet meillä on paljon viljeltyjä marjapensaita että mikä siinä sitten on kun se työnteko ei tunnu kiinnostavan

että tämäntyyppisiä pitäisi harkita

ja aivan niin kuin edustaja ruohonen lerner tuossa toi esille ja muutkin muualla on myös paljon tiukempaa suhtautumista tällaisiin rattijuopumuksiin ja tietynlainen häpeään saattaminen on mielestäni ihan asiallista kun kyse on kuitenkin ihmishengistä ja henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

vai eikö tähän nyt pitäisi niitten jotka ovat sitä mieltä että tätä on harjoitettu vielä vahvemmin mennä edistämään sitä että perustettaisiin tällaisia pooleja että nämä maahan tulevat romanit jotka paljolti ovat täällä justiin kesäaikana kerätään yhteen ja mennään porukalla poimimaan jos se sitten sujuisi paremmin

arvoisa herra puhemies

kenen leipää syöt sen lauluja laulat ja täytyy muistaa että valtiolla nämä asiantuntijatkin joita te tässä olette vetäneet esiin ovat töissä

sen sijaan on paljon muitakin asiantuntijoita ja entistä kantahenkilökuntaa jotka näkevät tämän toisin mutta he eivät olekaan enää riippuvaisia teidän hallitusvallastanne ja näistä budjettiesityksistä mitä te runnoitte läpi viime syksynä

tämä ei ollut millään lailla esillä parlamentaarisessa kontaktiryhmässä